onneksi sitten aika pian huomattiin että tämä oli virheellinen päätös ja muutettiin linjaa ja sitä kautta tässä asiassa on menty eteenpäin

on vielä muistettava se että kun moni nyt menettää työpaikkansa teollisessa toiminnassa niin heitä kaikkia ei voida työllistää palvelusektorille tai joillekin muille sektoreille vaan on ihan välttämätöntä että meillä myös jatkossa on teollisia työpaikkoja

on niin että monissa naisten johtamissa yrityksissä on myöskin paljon naisia töissä

valiokunnan näkemyksenä on ollut se että työsuojelutarkastajien määrää ei tule vähentää enempää kuin valtion tuottavuusohjelmassa ylipäätään vähennetään väkeä eli sen pitää olla linjassa siihen

jos asiaa katsoo toiselta puolelta eli lajiliittojen näkökulmasta niin ainoastaan muutama lajiliitto jotka tässä jo osittain mainitsin on sellaisia joilla on merkittävää lisäarvoa niistä saavutettavista lähetyskorvauksista

se sitten ovatko ne ihan prikulleen juuri ne lievennykset joita nyt esitetään vai onko kun valiokuntakäsittelyssä tähän asiaan paneudutaan vielä löydettävissä joitain lievennyksiä jotka tekevät tästä entistä paremman se on se meidän viestimme että se pitää hyvin tarkasti katsoa jotta me pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen

edellinen puhuja puhui siitä että erityisesti metalliteollisuudessa tai teknologiateollisuudessa ollaan tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa ja näin ollaankin

nämä vanhempainkustannukset sekä suorat että epäsuorat kustannukset saattavat olla huomattavia koska niihin liittyy myöskin vanhempainvapaalle jäävien henkilöiden perehdyttäminen ja vanhempainvapaalta palaavien henkilöiden perehdyttäminen töihin

on tärkeää että sellaiset kuin telakka joka meillä on hyvin kilpailukykyinen selviävät tämän taantuman yli ja sen jälkeen on taas ostajia ja markkinoilla voi pärjätä

ei siellä käydä enää näiden mallien välistä keskustelua eikä jäädä odottamaan sitä koska perussuomalaisten malli tulee vaan jokainen kunta katsoo nyt miten tästä voidaan mennä parhaimmalla tavalla eteenpäin niillä periaatteilla jotka nyt yhteisesti on sovittu

sen lisäksi on hyvin tärkeää se että meillä on olemassa uusia työpaikkoja kun metallissa volyymit pienenevät varsinkin metsäteollisuudessa volyymit pienenevät että tulee korvaavia työpaikkoja

itse toivon että työsuojelupiireissä myöskin keskitetään sitä toimintaa nimenomaan niihin kohtiin joissa on pahimpia epäkohtia

suurin osa joutuu tavalla tai toisella osallistumaan kaupallisella puolella tulevien lähetysten kustantamiseen eivät suinkaan kaikki mutta suurin osa joutuu

nämä kysymykset sitten lisäävät kustannuksia mikä varmasti omalta osaltaan vaikuttaa yritystoiminnan kannattavuuteen ja houkuttelevuuteen

sanotaan yksi esimerkki

kun pohjola perusti oman sairaalan he pystyivät tuki ja liikuntaelinsairauksien osalta jopa kolmannekseen lyhentämään sairauslomien määrää

eli nämä erot ovat aika suuria että välillä saatetaan tutkia hyvin pieniäkin asioita mutta sitten on olemassa myöskin niitä missä on todella suuria väärinkäytöksiä ja niihin pitää keskittyä

silloinkaan saavutettava hyöty ei ole lähellekään samaa tasoa kuin ylen kautta lähetettävässä lähetyksissä koska tavoitetaan huomattavasti pienempi joukko koska ne jotka sen maksukanavan ovat valmiita lunastamaan ovat niitä jotka ovat kaikkein eniten vihkiytyneitä tälle asialle mutta eivät välttämättä ole niitä uusia kohderyhmiä jotka olisivat hyvin tärkeitä tavoittaa jotta voitaisiin tätä urheiluharrastusta edistää

energia on hyvin tärkeä kohtuuhintainen energia riittävästi ydinvoimaa jota voidaan myöskin myydä tarvittaessa maailmalle jos sitä sattuu tulemaan liikaa

valiokunta pitäisikin hyvänä sitä että perhevapaiden kustannukset jaettaisiin nykyistä tasaisemmin mies ja naisvaltaisten alojen kesken ja voitaisiin korvata työnantajille työntekijöiden vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia nykyistä paremmin

ihmiset saivat hoitoa paljon nopeammin olivat töissä nopeammin ja näitä hoitoketjuja parantamalla voidaan saavuttaa valtavia asioita

vastaus tästä eteenpäin ei todellakaan lähde siitä että nyt tulee työmarkkinoilla ristiriitatilanteita vaan sen pitää lähteä siitä että löydetään rakentava ratkaisu tulevaisuuteen jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti suomen kilpailukyvyn mahdollisuudet

kysehän on siitä miten kaivostoiminnan edellytykset ja malminetsintä turvataan yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

se voi olla se keino jolla oikeasti saadaan lisää käsipareja sinne terveydenhoitoon ja voidaan viedä asioita eteenpäin kun samaan aikaan huolehditaan myös siitä että suomen talous pärjää me olemme kilpailukykyisiä ja työllisyys pysyy korkealla

on hyvin tärkeä asia että on kohtuuhintainen sähkö ja sen lisäksi totta kai myöskin ympäristöteknologiaan investoiminen tuo niitä metallialan työpaikkoja

myöskin itse vaikka ymmärrän sen että valitusoikeus tässä laajenee pidän välttämättömänä että eduskunta käsittelyssään arvioi sitä mitä siitä sitten mahdollisesti seuraa koska meillä ei todellakaan ole varaa siihen että nämä vireillä olevat kaivoshankkeet eivät toteutuisi

meidän on käytettävä ne mahdollisuudet jotka meillä on jotta me voimme työllistää ne henkilöt jotka tämän kriisin seurauksena ovat menettäneet työpaikkansa ja jotta suomi voi taloudessa selvitä

korostan että sillä on iso vaikutus ylipäätään tässä yhteiskunnassa että me saamme lisättyä erityisesti nuorten urheiluharrastusta

asiakohdasta talouspolitiikka ja köyhyys haluan nostaa erityisesti esille yksinhuoltajien aseman ja heidän asemansa työelämässä josta valiokunta toteaa että työelämän käytäntöjä tulisi kehittää siten etteivät yksinhuoltajat joudu syrjityiksi työhönottotilanteissa ja että lapsista huolehtiminen on mahdollista yhdistää työssäkäyntiin nykyistä paremmin

on myöskin niin että uudet työpaikat eivät välttämättä synny samoille aloillekaan ei ainakaan aivan saman tyyppisiin tehtäviin joista on entisiä hävinnyt

täällä on puhuttu paljon kaivosalan työllisyysvaikutuksista

suuri haaste onkin siinä miten erityisesti niille nuorille miehille koska nimittäin työttömyyden kasvu hyvin pitkälle on nimenomaan miesten työttömyyden kasvua ja nimenomaan nuorten miesten työttömyyden kasvua löydetään sellaisia koulutusjärjestelmiä ja siirtymistä toisille aloille jotta heidän työpanoksensa voidaan hyödyntää eikä menetetä tätä sukupolvea tai merkittävää osaa siitä taantuman aikana työelämän ulkopuolelle

sen lisäksi meillä on paljon myös omassa maakunnassani huomattavaa konepuolen osaamista kaivosalalla joka sekin osittain tukeutuu myös kotimaassa käytettäviin kaivoksiin

mutta ennen kaikkea tämä vaikutus työllisyyteen tulee siitä että nämä kaivokset sijaitsevat sellaisilla alueilla joilla muuten työllisyystilanne on varsin heikko

arvoisa puhemies

ehkä hieman vielä tästä elvytyksen ideasta

jos täältä luetaan meidän merkittävimmät kaivospaikkakuntamme ne ovat kemi pyhäsalmi kittilä talvivaara siilinjärvi sotkamo nämä ovat juuri sellaisia paikkoja joissa ehdottomasti näitä kaivosalan työpaikkoja tarvitaan

pidän kyllä vähän yllättävänä sitä että ed

rajamäki täällä edelleen puolustaa sitä aikoinaan tehtyä päätöstä josta muun muassa sakkin jo hyvin pian tuli siihen tulokseen että tämä oli täysin virheellinen ratkaisu

valiokunta kiinnitti huomiota myöskin maahanmuuttajanaisten asemaan

mutta jos tätä elvytystä ei olisi ostovoiman kautta tehty tarkoittaen sitä että emme olisi parantaneet palkansaajien eläkeläisten ja muiden tulonsaajien ostovoimaa niin tämä taantuma olisi tullut sieltä vientiteollisuuden sektorilta myöskin kotimaan palvelusektorille hyvin nopeasti

on aivan eri asia se rajoitetaanko ulkomaalaisen työvoiman tuloa ja millä keinoilla kuin se että rajoitetaan sitä millä tavalla he voivat tänne tulla

valiokunta pitää hyvin tärkeänä että heidän tarpeensa mukaan lukien niin sanottu kunniaväkivallan uhka otetaan erityisesti huomioon ja heille turvataan mahdollisuudet saada palveluja ja turvaa kielellä jota he ymmärtävät

jos järjestelmä kuten silloin oli voimassa on sellainen että vuokratyöntekijänä saa tulla mutta ei saa tulla suoraan työsuhteeseen niin ei sellaista järjestelmää nyt ainakaan työntekijöiden edun näkökulmasta voi perustella

eli me olemme ikään kuin ostaneet aikaa tällä elvytyksellä ja se on tukenut työllisyyttä ja on selvästi nähtävissä että työttömyyden kasvua on ollut hyvin vähän muilla aloilla kuin vientiteollisuuteen liittyvillä aloilla tai niitten alihankkijoissa ja siinä ketjussa olevissa

kolmantena kohtana liittyen juuri tähän yrittäjien ja yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaoikeuteen heille syntyisi oikeus saada työttömyysturvaa silloin kun on selvää että toimintaa ei enää jatketa siten että se estäisi kokoaikaisen työn vastaanottamisen

siinä suhteessa olen kyllä tyytyväinen että tähän varsin pian saatiin aikaan muutos

mitä sitten muuten tulee ulkomaisen työvoiman tilanteeseen niin minusta keskeistä on se tullaan tänne sitten ulkomailta tai mistä tahansa että työehdot ovat samat kuin mitä ne ovat kovat ovat suomalaisilla työntekijöillä

eli tässä suhteessa voidaan politiikkaa pitää onnistuneena

sen valvontaan tarvitaan öisin on myös hyvinkään edustaja on väännetty esiin nimenomaan siihen kieltää vakinaisia viranomatalon resursseja ja juuri pysty vastaamaan tämän

meillä on perinteisesti kiinnitetty huomiota niihin työntekijöihin joilla on pieniä lapsia ja heidän hoivavelvoitteestansa huolehtimiseen mutta entistä enemmän hoivavelvoite koskee myöskin ikääntyviä vanhempia ja pitää olla olemassa järjestelmä jossa joustavasti voi myöskin turvata ikääntyvien vanhempien hoivan samanaikaisesti kun voi tehdä töitä tai voi tilapäisesti jäädä pois työstä heitä hoitamaan

me tiedämme että väestömme ikärakenne ja tämä taantuma on erittäin huono yhdistelmä ja se tulee vaikuttamaan siihen että meidän on onnistuttava hyvin monissa asioissa

arvoisa puhemies

eli tälle ei löytynyt yhtään mitään perustetta minkä takia koulutuksesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyminen on rajattu tämän käsittelyn ulkopuolelle

mutta kyllä yhtä lailla täytyy sanoa viittaan edustaja tiaisen puheenvuoroon että olisi kyllä aika erikoinen arvovalinta jos kehitysavusta ei lainkaan säästettäisi jos lähes kaikista muista asioista jotka täällä kotimaassa kansalaisia koskettavat säästetään

kilpailukyvyn luomisessa innovaatioiden toteuttamisessa ihmisten toimintakyvyn säilyttämisessä myöskin niiden jotka tilapäisesti menettävät työnsä ylipäätään työn arvostuksessa ja tällaisissa asioissa jotta me voimme selviytyä tästä tilanteesta ja pitää suomi hyvinvointiyhteiskuntana kuten me varmasti kaikki haluamme

arvoisa puhemies

kun hallitusta muodostettaessa kuten täällä jo mainittiin tämä harmaan talouden torjunta nousi yhdeksi hyvin keskeiseksi asiaksi ja oli mahdollisuus siinä työryhmässä olla mukana niin silloin päätettiin että on selvästi kolme sellaista toimialaa jossa on perusteltua mennä harmaan talouden torjunnassa pidemmälle ja ottaa käyttöön kovempia keinoja kuin muilla sektoreilla

haluaisin oikeastaan tässä vaiheessa puuttua vain yhteen asiaan ja se oli se kun edustaja vehkaperä täällä oli huolissaan haja asutusalueiden yhteyksistä

lisätalousarviossa on hyviä panostuksia meriklusteriin kaivosteollisuuteen ja infrastruktuuriin ja monia muitakin hyviä yksittäisiä kohteita mutta kaikkineen haluan tämän puheenvuoron käyttää lähinnä tästä työllisyystilanteesta joka kuten debatissa jo sanoin on mielestäni varsin vaikea

niin minäkin olen huolissani ja sen takia tätä esitystä voimakkaasti kannatankin koska tämä on kyllä parasta mitä haja asutusalueille on tapahtunut todella pitkään aikaan jos koskaan näiden asioitten puitteissa

ihan muutama ajatus täältä edestä vielä

kyllä minä luulen että lähes kaikissa maissa maailmassa silloin kun ollaan taloudellisessa kriisitilanteessa kehitysavustakin säästetään

arvoisa puhemies

sen lisäksi valiokunta kuuli myöskin romaninaisten ja tyttöjen tilanteesta ja totesi että tasa arvopolitiikassa tulee kiinnittää huomiota myös moniperusteisen syrjinnän ehkäisemiseen ja vähemmistönaisten aseman parantamiseen ja täällä erityisesti romanityttöjen koulunkäynti ja työhönpääsymahdollisuuksissa on edelleen paljon kehitettävää

arvoisa puhemies

tärkein ja isoin ristiriita tässä on tömähtäminen ovat juha tuuri kun tie nimenomaan työvoimatoimikuntien lakkauttaminen koska näistähän tulee tämmöisiä kolmihenkisiä jaostoja jotka antavat sitten joihinkin asioihin lausuntoja ja piirtelevät suuria viivoja sitten mihin päin pitäisi mennä

aivan lopuksi aika suuria odotuksia liittyy rantalan työryhmään

jos otan esimerkin omalta paikkakunnaltani eli sastamalasta joka on hyvin tyypillinen maaseutukaupunki niin meillähän tilanne on tällä hetkellä se että meillä on markkinaehtoisesti syntynyttä kiinteää verkkoa kaupungin ydinkeskustassa jossa se on markkinataloudellisesti kannattavaa

tässä yhteydessä nousivat esille rakennusala hotelli ravintola ja majoitusala ja kuljetusala

todella toivon että sieltä järjestöt löytävät sellaisia esityksiä jotka johtava työurien pidentymiseen myös käytännössä

pidän itse näistä nyt tehtävistä muutoksista kaikkein merkittävimpänä sitä että tulee tämä tilaajan selvitysvastuu käyttöön koska silloin kun sille tilaajalle tulee velvoite ottaa selvää siitä että käyttää liikennöitsijää joka hoitaa asianmukaisesti asiansa liikennelupa on kunnossa siellä on kunnossa työehdot joita noudatetaan kalusto kunnossa jnp

arvoisa puhemies

on nimittäin niin että osa niistä toimista joita juuri nyt tehdään voi vaikuttaa välittömästi mutta samaan aikaan on tehtävä niitä toimia jotka vaikuttavat viiveellä mutta joilla luodaan sitten se pohja suomen hyvinvoinnin jatkumiselle

olen aika lailla varma että jos me suuntaamme meidän kehitysapuamme näihin valtioihin niin saavutettavat hyödyt ovat suurempia kuin niissä kaikkein köyhimmissä maissa joissa hallinto on hyvin korruptoitunutta ja avun perille saaminen on vaikeaa

arvoisa puhemies

me kuitenkin tiedämme että kun tämä äänekosken biotuoteinvestointi on suurin yksittäinen suomeen tehtävä investointi mikä on tulollaan niin aivan selkeästi jollain suulla on ilmoitettu että yhteisöveron alentaminen on yksi keskeinen syy siihen

arvoisa puhemies

mitä ei meillä hän elää tuota nimittäin meillähän paikallisolosuhteet ainakin no joka paikassa kun katsotaan ovat erilaiset ja sitten se yhden virkailijan näkemys kun hän tekee työvoimapoliittisen lausunnon on hyvin kaita alainen

arvoisa puhemies

varmaan tulee auttaa molempia mutta kyllä näen niin että ennen kaikkea kehitysavun kautta pitää auttaa ihmisiä ja vasta toissijaisesti valtioita

ja hallitus on myöskin onnistunut siinä kun me katsomme esimerkiksi turun telakkaa miten siellä on pystytty asioita viemään eteenpäin pelastamaan suomalaisia työpaikkoja koko klusteri

täällä on aika paljon puhuttu perustienpidon rahoituksesta ja kuten valiokunnan mietinnössä sanotaan pitkään jatkuneesta alhaisesta rahoitustasosta johtuen perustieverkko ja myöskin perusrataverkko ovat korjauksen tarpeessa

toki jokaista hanketta ja jokaista projektia on tarkasteltava aikaansaannosten pohjalta kuten kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa mutta näen kyllä niin että monet asiat joihin täälläkin on viitattu äsken puhuttiin sosiaali ja terveydenhoidosta edustaja ihalainen puhui kiertotaloudesta ovat juuri niitä keskeisiä sektoreita joihin suomalaisessa yhteiskunnassa uusia ajatuksia tarvitaan ja joita voidaan sitten esimerkiksi kiertotalouden puolella hyödyntää myöskin kansainvälisen tason viennissä ja muussa

valvonta on tietysti tärkeää se mitä poliisi voi tehdä on se sitten liikkuva poliisi tai osana jotain muuta poliisijärjestelmää mutta se valvonta on kuitenkin vain pieni osa

mutta ihan käytännön työstä tiedän kun olen joskus ollut semmoisen elimen jäsen jotta siellä hyvin tarkkaan punnittiin ne rajatapaukset

nyt kysymys kyllä herää siitä että nuorisotakuu on tärkeä asia ja tässä on monta asiaa yritetty ja tehty mutta onko tehty riittävästi

arvoisa puhemies

on ehkä hyvä sanoa kuitenkin lopuksi se että eniten maailman köyhiä on autettu sillä että maailmankauppa on vapautettu

keskustan osalta on ihan hyvät tavoitteet

jos me olisimme jääneet odottamaan sitä että se kuitu on vedetty joka ikiseen mökkiin pelkästään sastamalankin alueella niin se olisi kestänyt kyllä kymmeniä vuosia

virkailijahan teki lähes kaikki päätökset mutta oli muutama semmoinen rajatapaus jotka käytiin aina läpi siellä ja sitten joko äänestettiin tai sovittiin että tämä ratkaistaan näin jotta tällä hakijalla onkin oikeus jonkun syyn perusteella olla lähtemättä siihen työhön jolloin hän ei saanut karenssia mutta jos se olisi virkailijan tekemä ollut niin hän olisi saanut karenssin

eli kyllä tämä ala täytyy saada valvomaan itse itseään ja silloin nimenomaan tilaajan selvitysvastuun onnistuminen ja käytännössä johtaminen siihen että näitä urakoita ja sopimuksia ei anneta niille yrityksille jotka eivät yhteisillä pelisäännöillä pelaa on kaikkein tehokkain tapa torjua harmaata taloutta ja tukea rehellistä suomalaista kuljetusyrittäjyyttä

jos ensinnäkin ajattelee niitä resursseja joiden keskellä tällä hetkellä ely keskuksissa painitaan niin siellä ollaan kyllä aikamoisen haasteen edessä koska työttömyys kasvaa onneksi on ainakin pirkanmaalla vielä myöskin avoimia työpaikkoja ja samaan aikaan henkilöstö on vähentynyt kolmanneksella

tämä on auttanut nimenomaan monia aasialaisia jossain määrin myöskin muiden köyhempien maanosien asukkaita pääsemään mukaan maailmankauppaan nostamaan sitä elintasoaan

eli siinä mielessä tämä on kyllä valtava eteenpäinmeno eikä parane vähätellä myöskään sitä mikä täällä opposition taholtakin tuotiin esille

kokoomus on omalta osaltaan tehnyt ohjelman jossa on tämä rakennepoliittinen paketti jossa on mukana myös työllistäminen ja jossa varmasti on sellaisiakin asioita joita kaikki eivät kannata

kun tätä priorisointia on tehtävä kuten aikaisemmin jo todettiin kyllä tässä miettiä täytyy sitäkin vaihtoehtoa tulisiko perustienpidon ja perusradanpidon osuutta jopa näitten suurtenkin hankkeiden kustannuksella

näen että nämä ovat sellaisia asioita joihin tässä yhteiskunnassa on viisasta panostaa ja siinä mielessä minun on kyllä mahdoton ymmärtää tätä sosialidemokraattien ideaa sammon ryöstöstä että tämä sitran tase lähdetään putsamaan pois

mikä on se kustannus jolla tähän pääsee mukaan

sadat miljoonat ihmiset ovat päässeet irti köyhyydestä sillä että he ovat päässeet mukaan maailmanmarkkinoille ja tämä tulee myöskin aina silloin muistaa kun me globalisaation nurjista puolista puhumme

arvoisa puhemies

pidän tätä aluehallinnon uudistamista hyvänä toimenpiteenä ja tämä on pitkä askel eteenpäin olkoonkin että on varmaan myöskin niitä asioita joissa olisi ollut syytä mennä vieläkin pidemmälle ja yksi sellainen olisi tämä maakuntajakorakenne

koska me kuulemme teidän vaihtoehtonne

vaikka se kuitu tulee niin sillä on kuitenkin käyttäjälle varsin iso kustannus että saa järjestelmän toimimaan omassa taloudessaan

eli aletaan olla jo kyllä siinä tilanteessa että ehkä kannattaisi jo sieltä toimenpidemäärärahan puolelta siirtää sen verran rahaa että saadaan edes se järjestelmä toimimaan jotta voidaan vielä viilata niille varataan le varata mahdollisuus viedä niitä nuoria eteenpäin joilla on siihen olemassa eväitä

sitten toisaalta meillä on myös hyvin eritasoisia virkailijoita sillä tavalla että jotkut haluavat käyttää enemmän valtaa ja ovat vähän suorempiniitisiä kuin jotkut

tasa arvotyön voimavaroja lisätään

tässä päästään paljon pienemmillä kustannuksilla liikkeelle ja osalle kuluttajista sekin on tärkeätä

ainakin olisi hyvä tietää mikä on se järkevämpi käyttö mihin sitä sitten käytetään jos halutaan täältä sitrasta rahoja muualle ottaa

sillä on myöskin elinkeinoelämään liittyviä vaikutuksia koska monet maaseudun tiet varsinkin viime talvena joka oli tietysti muutenkin poikkeuksellisen huono olivat siinä kunnossa että se haittasi jo elinkeinotoimintaa

oikeastaan olen koko ikäni asunut sellaisessa kunnassa joka on ollut maakuntarajalla ja olen kyllä joutunut varsin usein käytännössä havaitsemaan sen kuinka iso raja se maakuntaraja monessa yhteistyössä on

kun tuolla valiokunnassa kävi asiantuntija niin joku virkailija ainakin mahtoikohan olla tästä kampista vai mistä mahtoi olla ja kontulasta toinen oli hakenut tämmöisen tietojenantosuojan se toinen ei ollut sitä hakenut

näkisin kyllä niin että tällä hetkellä sitra toimii varsin hyvin ja tehokkaasti ja tuo juuri sellaisia innovaatioita tähän yhteiskuntaan mitä me tässä tilanteessa tarvitsemme

sinänsä tästä sanssi korttijärjestelmästä täytyy sanoa että kuulin juuri että pirkanmaalla esimerkiksi tuhannelle valmistuneelle nuorelle on tämä sanssi kortti annettu ja he hakevat parasta aikaa töitä

jos olet maaseutumatkailuyrittäjä ja sinulle tulevalle tielle lyödään kyltti linja autolla ajo kielletty niin se ei kovin hyvää kyllä lupaa

vaikka juhlapuheissa voidaan puhua että on helposti mentävä yli maakuntarajan että näitä raja aitoja on vähennettävä ja muuta niin tosiasia on se että se maakuntaraja on huomattavan iso

ilmeisesti tämä toinen oli vähän suorempaan näitä päätöksiä tehnyt tai ei ollut niin pidetty henkilö ja jopa joutui hakemaan sen suojan jotta hänen tietojaan ei saa mistään numerotiedustelusta eikä saa edes autorekisterikeskuksesta selville millä autolla hän ajaa jottei saa osoitetta tietää

näiden suurten hankkeiden priorisoinnin osalta kustannushyöty suhde on hyvin keskeinen kriteeri

eli tässä on tehty monia asioita hyvin ja erityisen iloinen olen siitä että osatyökykyisten työllisyyttä on myöskin pyritty hallituksen toimesta edistämään

onneksi aikoinaan lääninraja siitä samasta kohdasta jo hävisi ja nyt häviävät koko läänitkin se on sinänsä ihan positiivista

mutta tosiaan nyt kun kuntarakenne on varsin voimakkaasti muuttunut ja kuntaliitoksia on tapahtunut paljon olisi ihan järkevää että vähennettäisiin maakuntien määrää ja katsottaisiin sitä mikä on se todellinen suuntautuminen

mitä sitten näihin erilaisiin rahoitusmalleihin tulee niin minun mielestäni olennainen asia on se että sitä rahoitusmallia pitää suosia joka on loppuviimeksi veronmaksajalle kaikkein halvin

eli tämähän kuvastaa sitä jotta jo tänä päivänäkin on tämmöistä uhkailua olemassa aika paljon ja uhkaa näistä päätöksistä nyt vielä enemmän kun tässä ollaan menossa siihen jotta yksi virkailija tekee päätöksen

mutta siitäkin huolimatta pistää kyllä kysymään kun katsoo sitä mitä ruotsissa ja saksassa on tehty että onko meillä tehty riittävästi

aivan kuten täällä ministerit ovat todenneet tämä oecdn tutkimus ei laadullisesti eikä määrällisesti kuvaa oikealla tavalla suomalaista aktivointipolitiikkaa

arvoisa puhemies

ja valitettavasti vastaus on ettei ole tehty riittävästi

silloin näitä kaikkia elinkaarimalleja ja muita ajatuksia voidaan kyllä tutkia mutta itseämme emme saa pettää sillä jos joku hanke saadaan pienellä budjettirahoituksella liikkeelle niin jos loppuviimeksi kuitenkin kaikki veronmaksajat siihen osallistuvat ja veronmaksajat sen maksavat kannattaako se niin tehdä vai kannattaako mennä perinteisen budjettirahoituksen kautta

kyllä minä ihmettelen sitä että näitä juhana vartiaisen ja myöskin osmo soininvaara on mukana asioita ei ole vakavasti otettu